eduskunta edellyttää että koulutuspaikkojen järjestämiseksi turvataan riittävät määrärahat jotta mahdollisimman moni työtön voi aloittaa opinnot heti työttömyyden alettua

perustelut

kasvavan työttömyyden aikana työvoimapalveluihin on panostettava ja työllisyyttä lisääviä hankkeita on tuettava voimakkaasti

eduskunta edellyttää että hallituksen esityksen tavoitteiden saavuttaminen turvataan huolehtimalla tarvittavien resurssien ohjaamisesta työ ja elinkeinotoimistoille

arvoisa puhemies

tässähän on kysymys tästä hallituksen yhdestä kärkihankkeesta nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamisesta

tässä yhteydessä sitä lisäresursoidaan lisärahoituksella jota voidaan käyttää sitten oppilaitosmuotoiseen näyttötutkintoon valmistavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja tutkinnon osiin

lisäksi valtion avustuksella on mahdollista kohdentaa rahoitusta nykyistä paremmin osaamisohjelman kohderyhmälle sekä osoittaa rahoitusta mahdollisten opiskelijamaksujen poistamiseen ammatillisessa lisäkoulutuksessa

no tässä yhteydessä valiokunta kävi aika syvällistäkin keskustelua tämän oppisopimuskoulutuksen asemasta ja merkityksestä

toivottiin kovin että sitä tiedotusta lisätään nuorille mutta myöskin työnantajille

meillä on ongelma nyt suoraan sanoen se että meidän pieni ja keskisuuri teollisuus ei osin ymmärrettävistä syistä kun taloustilanne on tämä ole kiinnostunut nuorten palkkaamisesta oppisopimuskoulutukseen mutta osaltaan on kysymys myöskin tietämättömyydestä ja haluttiin kiinnittää tähän huomiota

tiedän muun muassa että itä suomen yliopistossa alkaa puutiede ensi vuonna liittyen tähän biotalouteen

pidän itseäni ammattimiehenä myöskin tämän oppisopimuskoulutuksen kehittämisen kohdalta

se on konkreettisesti nuorille kohdennettua oppisopimuskoulutusta

päivänä myöskin työmarkkinajärjestöt ja eri tahot neuvottelemaan hakemaan yhteisesti malleja joilla me voimme nimenomaan nuorten oppisopimuskoulutusta kehittää

toisin kuin kansalaiskeskustelu antaa ymmärtää oppisopimuskoulutus ei ole mikään helppo muoto opiskella se vaatii nuorelta lujaa sitoutumista itsenäisyyttä motivointia se vaatii työnantajilta todella vahvaa panostusta tähän ohjaavaan työhön

sitten näihin muihin kysymyksiin

kannan teidän kanssanne myöskin huolta tästä

minusta on tärkeää että tätä työelämälähtöistä rakennusmestarikoulutusta nimenomaan aikuiskoulutuksena on tarjolla ja tulen nyt omalta kohdaltani tekemään mitä tämän asian suhteen voin

meillähän tässä niin yliopistot kuin ammattikorkeakoulutkin ovat aika itsellisiä mutta näissä tulosneuvotteluissa voin ja haluan tätä asiaa ohjastaa

nyt kun teemme uutta opetussuunnitelmaa peruskouluun niin pidän yhtenä aivan keskeisenä asiana käydä tähän kipukohtaan kiinni

siis meillä on paljon kouluissa itse asiassa modernia teknologiaa mutta opettajat eivät sitä käytä joko he eivät osaa tai halua sitä käyttää ja se nyt on kuitenkin ajatellen meidän lastemme tulevaisuutta yksi aivan ydinkohta johon pitää käydä kiinni

niin osana peruskoulun tuntijakouudistusta meille tuli sinne sisäänrakennettuna todella tällainen vieraitten kielten opetuksen lisääminen johon mahtuu myöskin venäjä espanja ranska ja niin edelleen

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on a

puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeksas neljättä kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon hyväksyttänee kaksi

siis

tämä sosialidemokraattien ja opposition välikysymys ja käyty keskustelu osoittavat että tämä on ollut tosi tarpeellinen ja uskon että ihan hyödyllinenkin kansakunnan tulevaisuuden kannalta

niin vakavasta asiasta on kysymys kun kansallinen eheys on menossa vakavasti rikki

sasi on poistunut mutta hän käytti ilmeisen tahallaan tällaisen nuoremman sasin puheenvuoron josta tuli tämä teinipoika esiin

hän äärimmäisen kevyellä käsialalla itse asiassa vähätteli tätä köyhyyden ja pienituloisuuden ongelmaa

yksi jälkihän tästä keskustelusta on se että kokoomuksen verolinja minkä se on julkistanut ajatellen eduskuntavaaleja ja tulevaa hallitusohjelmaa on saanut täältä täystyrmäyksen

se on asiallisesti ottaen oikein koska kokoomuksen verolinja merkitsee sitä että jatketaan tätä nykyistä politiikkaa jolloin ei todellisuudessa puututa tähän tulonjakokysymykseen

sitten ed

sasi vielä kehtasi jotenkin väittää että tässä demarit ovat sitten ikään kuin unohtaneet keskiluokan joka on näitä työn sankareita

se nyt ei tietystikään pidä paikkaansa

mielestäni meidän puoluesihteerimme jungner onnistui erityisen hyvin eräässä tv keskustelussa kun hän totesi että demarit antavat täyden tukensa ihmisen menestymiselle pärjäämiselle mutta kahdella painotuksella

tähän liittyen on huomattava että yksilön vapaus on mahdollista vain jos muodollisella oikeudellisella tasa arvolla on vaurauden materiaalinen pohja

me voimme näistä luvuista keskustella mutta minä otin tämän vuoden valtion tulo ja menoarvion arvoisa puhemies sen takia mukaan että kun täällä nyt on väitelty näistä luvuista tilastokeskuksen ja erilaisten tutkijoitten niin hallitus on itse kirjannut tänne näin

en minä tiedä miten näitä valmistellaan